tässä salissa syytetään mielellään edellistä hallitusta kaikesta mutta yksi asia mistä ette ainakaan voi syyttää edellistä hallitusta on se että ylimitoititte hallitusohjelmaneuvotteluissa ne tavoitteet ja ne ennusteet

itse olen kyllä sitä mieltä että meillä on kansainvälisestä toiminnasta niin hyvät näytöt että voimme perustella nykyisten puolustusvoimien toiminnan läpinäkyvyyttä ja toimintaa sillä miten olemme kansainvälisillä kentillä toimineet

se tarkoittaa ja on tällä hetkellä jo voimassa että irtisanomiset ovat päällä satoja opettajia on irtisanottu ja irtisanotaan edelleen

ja nyt minusta kuulostaa että täällä salissa eri puolueiden välillä nyt jo on havaittavissa erimielisyyksiä siitä miten toteutetaan ne maalliskuussa tehtävät kuuluisat leikkaukset tai vaihtoehdot

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa kysyisinkin erityisesti sosialidemokraateilta miten suhtaudutte mahdolliseen arvonlisäveron nostoon jos sellainen esitys eteenne tulee

maanpuolustustahto on minusta yksi taikinanjuuri josta meillä on myös keskustelun paikka tässä vaiheessa ja se liittyy paitsi resursseihin myös siihen millaiset puolustusvoimat haluamme tulevaisuudessa

meillä oli menneinä vuosina järjestelmä jota kutsuimme kodinhoitajajärjestelmäksi joka on sittemmin lakien myötä lakkautettu

tänä päivänä elämme aikaa jolloin perheeseen annetaan enemmän tukipalveluja kuin sitä varsinaista kodinhoitoapua

kysyisin

ovatko ne kaikki lakiesityksiä jotka tukevat tuottavuutta kasvua ja edistävät siten suomen mahdollisuuksia selviytyä

vielä yksi asia

silloin meidän ei ole käytävä keskustelua valikoivista tai muistakaan puolustusvoimista tai miehistön ottamisesta sisään vaan voimme keskustella asian ytimestä elikkä puolustusvoimien tulevaisuudesta

sosiaalihuoltolailla oli tarkoitus monipuolistaa kotipalvelujen toimintamuotoja aiempaan kodinhoitoavun sisältöön ja laajuuteen verrattuna

kunnallinen kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ennalta ehkäisevän työn muotona

lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua

se on tavoitteellista suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista

arhinmäen puheenvuoroja tässä asiassa kun hän ilmiselvästi haluaa synnyttää tämmöistä sisäsyntyistä keskustelua yliopistouudistuksen ympärillä

kuten monet muistavat perheisiin menneinä vuosina annettu apu tuli monesti pyytämättä se tuli yllättäen ja se tuli tilaamatta

luulisi että hän ajattelisi kansainvälisyyttäkin suomen kilpailukykyä ja suomen menestymistä maailmalla jota varten tätä yliopistouudistusta muun muassa tällä hetkellä on toteutettu

näin nämä perheen ulkopuolelta perheisiin menevät henkilöt saattoivat nähdä sen kotielämän takitilleen millaista se oli mitä apua siellä tarvittiin oliko äiti väsynyt oliko isä väsynyt vai olivatko lapset kenties ulkopuolisen avun tarpeessa

mielestäni on tärkeää että olemme laatineet sellaisen lain joka vastaa siihen yliopiston toiveeseen että halutaan valtaa ja vastuuta ja nimenomaan autonomiaa

nyt käsittelyssämme oleva laki on sisällöltään sen kaltainen että kansaneläkelaitoksen nykyisin harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama kuntoutuspsykoterapia siirrettäisiin kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi

mielestäni arvoisa puhemies tätä apua me edelleen tarvitsisimme kaikkiin perheisiin suomenmaassa ja kun tätä apua laajennettaisiin myöskin taloudellisesti kuntiin annettavana apuna niin uskon että se toisi säästöinä itsensä takaisin tulevina vuosina

lisäksi turvaamme yliopistokeskusten aseman ja kaiken huipuksi meillä on myös elinkaarioppiminen joka keskittyy tässä yliopistolaissa nimenomaan tuonne aikuiskoulutuspuolelle jonka näemme yhtenä erittäin tärkeänä kansansivistyksen nostajana

kuntoutuspsykoterapia korvattaisiin kaikille sitä tarvitseville kuntoutuspsykoterapian kohderyhmään kuuluville vakuutetuille

ja vielä viimeiseksi lopuksi kermana kakun päällä harjoittelukoulut joka mielestäni on se perusopetuksen lohko jossa toteutetaan nimenomaan sitä että suomessa voi olla hyvä perustutkimus ja myöskin yliopistokoulutus

arvoisa puhemies

kuten meille kaikille tutut tilastot näyttävät vuosi toisensa jälkeen psyykkiset ja mielenterveysongelmat kasvattavat työstä poissaoloja sekä työkyvyttömyyttä

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä olevan lain tarkoitus on luonnollisesti hillitä näitä kasvulukuja

kuka tätä esitystä nyt sitten jarruttaa

terapian tarkoitus on aina tilanteesta riippumatta saattaa ihminen omille jaloilleen selviytymään elämästään pikkuhiljaa vahvempana ja vahvempana

me ihmettelemme sitä tässä

uudistuksia tarvitaan

ja kun pääministeri totesi ja myös ministeri vapaavuori että yritysten rahoituksen helpottamiseksi on tehty merkittävästi ja ollaan tekemässä se ei kuitenkaan näy arkielämässä kentällä jolloinka jatkuvasti törmää yrittäjiin jotka toteavat että heillä olisi ti lauksia heillä olisi mahdollisuuksia toimittaa paljon paljon enemmän

vanhempien keskeisin kritiikin aihe henkilöstöä arvioitaessa oli henkilökunnan määrä ja pysyvyys elikkä toivottiin sinne kotiin sellaisia henkilöitä jotka olisivat samoja luotettuja henkilöitä asiantuntijoita joiden apuun voi varmasti luottaa

se asia mikä tässä askarruttaa on tietysti perustuslailliset oikeudet jotka jokaisella ihmisellä on

lakiin sisältyykin arvion tekeminen siitä millaisia edellytyksiä asiakkaalla olisi hyötyä psykoterapiasta työhönpaluuta silmälläpitäen

saada terveyspalveluja saada niitä läheltä saada koulutuspalvelut ja kaikki palvelut joita ihminen tarvitsee siinä omassa elinpiirissään

kun näitä uusia rakennelakeja ja muita lakeja ollaan tekemässä niin tietysti kiinnostaa kuulla se jääkö perustuslaki elikkä kansalaisen oikeudet näiden uusien lakien varjoon vai huomioidaanko se tässä todella

toinen aloitteeni ei välillisesti eikä välittömästikään liity perheiden kotiapuun mutta on tuiki tarpeellinen jokaisen ihmisen elämässä liittyy perustienpitoon

mutta kun pankit eivät kilpaile pankit eivät ole halukkaita eikä myöskään finnvera ota vastaan tätä haastetta niin meidän on pakko silloin esittää esimerkiksi rahastoa joka ottaisi riskiä siitä että suomalaista työtä turvattaisiin ja vientiä voitaisiin helpottaa

yksi asia mikä on yhteistä tälle salikeskustelulle on varmasti se että nuorisotyöttömyys on noussut yhdeksi kärjeksi mikä on mielestäni erittäin hyvä asia

valiokunta kantaa huolta alueellisista eroista jotka johtuvat monista eri syistä

vielä kiinnostaa kuulla se kun ministeri viittasi tässä puheessaan selvitysmiehiin ja alueiden erityispiirteitten huomioimiseen mitähän mahtavat olla nämä erityispiirteet

lainsäädäntö ei tällä hetkellä tue sitä kokonaisvaltaisesti elikkä tarvitsemme yhteisesti myös lainsäädännöllisiä muutoksia liittyen esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen

pohjoisessa ja itäisessä suomessa pitkät etäisyydet mutta toisaalta väestömassat etelässä aiheuttavat ongelmia hoitoon pääsyssä

kuten kaikki tässä salissa tietävät teimme päätöksen viime kaudella joka merkitsi sitä että iso ydinvoimalahanke tullaan sijoittamaan pyhäjoen kuntaan joka sekin sijaitsee kahdeksaistien varrella

vielä herra puhemies

kun tivasin tuossa alussa valtiovarainministerin verolinjaa niin haluaisin kuulla mille sijalle järjestyksessä esimerkiksi kolmen kärjessä hän asettaa tämän verokeskustelun koska tätä käydään todellakin niin laajasti ja leveästi ja laveasti

lopputulemana tästä tulee kyllä mieleen se että hallituksella on mielessä tämä keisarin uudet vaatteet satu mutta keisaria ei näy missään

toisille siis rajoittimena ovat aika ja lääkäripalvelujen vajavaisuus toisille pitkät jonotusajat lääkäreille ja sitä kautta kuntoutukseen

maltillinen pitkäkestoinen ratkaisu oli parasta mitä voitiin tehdä suomalaisen työn kilpailukyvyn kannalta mutta toisin kuin edustaja tiilikainen en kyllä vähättelisi hallituksen panosta kahdesta syystä

tämä iso hankehan luonnollisesti tarkoittaa sitä että liikenne tuolla kyseisellä tieosuudella lisääntyy paitsi raskas liikenne myös henkilöliikenne

potilaan omakustanteiseksi osuudeksi jää vahvistettavan enimmäismäärän yli menevä osuus joka saattaa joissakin tapauksissa koitua asiakkaalle terapian pitkittyessä liian raskaaksi

ensinnäkään se ratkaisu ei varmaankaan olisi syntynyt jos hallitus ei olisi sitoutunut väylämaksujen leikkaamiseen kilometrikorvauksen leikkausten palauttamiseen ja tuloveroasteikon inflaatiotarkistuksiin

toiseksi samassa yhteydessä on tehty rakenteellisia uudistuksia ehkä enemmän kuin koskaan ainakaan ahon ja viinasen hallituksen jälkeen jotka merkittävästi lisäävät työvoiman tarjontaa

tässä arvoisa puhemies nämä molemmat tärkeät aloitteeni

tämän vuoksi valiokunta halusi painottaa mietinnössään myös sitä että toimeentulotukiasioista päätettäessä kaikki asiakkaat eri puolilla maata olisivat samanarvoisessa asemassa elikkä psykoterapiasta aiheutuneet kustannukset olisivat toimeentulohakemuksissa yhdenvertaisesti käsiteltyinä koko maan sisässä

ne liittyvät opintotukeen kotihoidon tukeen vuorotteluvapaan rajoittamiseen paikallisen sopimisen edistämiseen etuoikeutettuun tuloon oppisopimuskoulutuksen uudelleenjärjes tämiseen ja työurien pidentämiseen

enempää aika ei mahdollista luetella mutta nämä ovat sen mittaluokan uudistuksia että näillä työn tarjontaa merkittävästi lisätään ja se tulee lisäämään myös työn kysyntää

tämä puheena oleva hallituksen esityshän on rakennettu jälleen teemalle että kun nuorten yhteiskuntatakuuseen on pitänyt saada rahoitusta kerättyä kasaan niin tämä oppisopimuskoulutus on yksi niistä aihealueista joista tätä rahaa on raavittu

arvoisa puhemies

uuden lain myötä korvauspäätökset tulevat myös muutoksenhaun piiriin ja tästä varmasti sitten kuulemme jälkeenpäin kuinka näitä käsittelyjä päästään käsittelemään ajassa

vielä tänne sisälle liittyy sellainen seikka että oppisopimuskoulutustahan on annettu sekä nuorisolle että aikuisopiskelijoille ja näillä sisäisillä siirroilla aiheutetaan se että yhä useampi oppisopimuskoulutusta tarvitseva sitä haluava jää tämän järjestelmän ulkopuolelle

hyvä puhemies

sen vuoksi katson että juuri oppisopimuskoulutuksesta leikkaaminen aiheuttaa juuri päinvastaisia reaktioita mihin olemme suomessa pyrkineet

elikkä olemme tällä kaudella pyrkineet siihen että lisäämme kasvua ja kehitysmahdollisuuksia suomessa nimenomaan pk sektorin sisällä ja kun nämä koulutusleikkaukset toteutetaan niin emme voi vastata siihen koulutuskysyntään mitä maakuntien alueella on

viittaan nyt esimerkiksi lappiin jossa elinkeinoelämän tarpeet näyttävät aivan toisenlaisia lukuja kuin muualla suomessa

arvoisa herra puhemies

ja kun sieltäkin tulevat väistämättä oppisopimuspaikat vähenemään niin kysyn millä koulutusjärjestelmällä vastataan näihin elinkeinoelämän tarpeisiin

mutta aloitetaan siitä että kun täällä on keskusteltu velkarahalla sanotaanko elvyttämisestä tai tukemisesta niin tilannehan on se että tehdyssä työmarkkinaratkaisussa esimerkiksi ilmenee se hallituksen tahto että siinä haluttiin nimenomaan velkarahalla tukea veronalennuksia että saatiin tämä työmarkkinasopu synnytettyä

elikkä erittäin tuomittavaa on myös tämä koulutuspaikkojen leikkaus niiden muiden ammatillisen koulutuksen leikkausten ohella mitä meillä on odotettavissa tässä vuodenvaihteenai

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytty asia lähetetään

edustaja satoselle sen verran että eikö kuitenkin kaikkien tukien tarkoitus ole se että kannustetaan työelämään kannustetaan työn tekemiseen

nythän tilanne on se että jos esimerkiksi perheessä on nuoria jotka menevät kesätyöhön ja saavat siitä palkkaa niin se vaikuttaa koko perheen taloudelliseen tilanteeseen

edustaja satonen viittasi että marginaaliryhmistä on kysymys

kyllä on marginaaliryhmistä kysymys siinä mielessä että juuri tämä marginaaliryhmä on yleensä tosi heikossa taloudellisessa tilanteessa muutoinkin jolloin kaikille näille tuloille mitä perheessä esimerkiksi nuoret ansaitsevat olisi käyttöä nimenomaan näitten nuorten omassa elämässä

ja sitten vihonviimeiseksi lopuksi haluan nostaa sen kissan pöydälle jota tässä kierretään kuin kissa kuumaa uunia toisin sanoen elikkä puhutaan tästä ansiosidonnaisesta turvasta ja muusta

nyt sattuu istumaan sellainen hallitus jossa kaksi isoa puoluetta on kohdannut toisensa ja niillä molemmilla on yksi yhteinen tekijä

ne ovat aina tukeneet ja haluavat tukea nimenomaan ansiosidonnaisuutta kun puhutaan eri turvaetuuksista

arvoisa herra puhemies

hämmennys tässä keskustelussa varmasti aiheutuu siitä että hallituksen puolelta esitetään näitä tilastolukuja ja meillä kansanedustajilla on kenttäkokemuksella niiltä poliiseilta saatua tietoa kenttätyöstä jotka tekevät sekä tutkinta että kenttätyötä muutoin ja kun he joutuvat työssään tekemään priorisointia päivittäin niin kysyisin

sitten arvoisa puhemies vielä ruusuja ministerille siitä että ainakin omalla alueellamme nuo niin sanotut arkikielellä putkakuljetukset on voitu eliminoida ainakin tällä hetkellä

niin kuin täällä salissa on moneen kertaan todettu nuorten työttömyys ja yleensä työllisyyden hoito on varmasti tämän hallituksen paitsi tämän vuoden myös tulevienkin vuosien suurin haaste

mutta silmäni kiinnittyivät molempien vasemmisto oppositiopuolueiden puheenvuoroihin joissa todettiin että rahaa sijoittamalla tämä asia kyllä hoituu ja he ovat kritisoineet yhteisesti tempputyöllistämistä mutta yhtään varsinaista toimenpidettä he eivät ole kuitenkaan esittäneet elikkä toisin sanoen ovat sitä mieltä että vain määrällinen euro on se joka asian ratkaisee

kuitenkin olen sitä mieltä että viisaasti sijoitettu laadullinen euro on järkevämpi toimenpide kuin typerästi sijoitettu määrällinen euro joten toivoisin että vasemmistolta tulisi näitä toimenpiteitä joilla he haluavat työllisyyden korjata parantaa ja saada sen paremmille prosenttilukemille eikä vaan ehdoteta tätä pelkkää rahan syytämistä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensimmäinen asia mikä meidän kaikkien täytyy muistaa on että jokaisessa oppijassa on lahjakkuus ja sillä perusteella kaikilla on oltava mahdollisuus käydä myös koulua ja saada edellytystensä mukaista opetusta

kuitenkin tilanne tällä hetkellä on se että ministeriö päättää

nyt kun täällä on tullut monia hyviä esimerkkejä alueilta missä on itse tehty ratkaisuja jotka tukevat tätä uutta koulutusjärjestäjien verkostoa niin kysyisin

olemme käyneet parituntisen keskustelun tämän lakialoitteeni johdosta ja olen erittäin otettu ja yllättynyt siitä kuinka perusteellisesti analyyttisesti ja hyvin edustajat ovat perehtyneet tähän aloitteeseen ja analysoineet ympäröivää elämää joka tapahtuu alkoholipolitiikan seurauksena yhteiskunnassamme

siksi kiitos kaikille niille edustajille jotka ovat allekirjoittaneet aloitteen ja vielä jaksaneet osallistua tähän keskusteluun

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tärkeitä asioita on otettu esille tässä debattipuheenvuoro osuudessa ja yksi erittäin tärkeä asia joka liittyy paitsi tähän kotimaisuusasteeseen liittyy myöskin huoltovarmuuteen ja kotimaiseen puolustusvälineteollisuuteen

lakialoitteeni sisältöhän konkretisoituu nimenomaan niin että siinä puututaan seikkaan jolla on nähty olevan vaikutuksia yhteiskunnassa negatiivisesti elikkä puututaan siihen että halutaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten silmiltä estää mielikuvamainonta joka liittyy alkoholin hyvänolon tunteeseen

tulevat vuodet näyttävät meille sen että tarvitsisimme yhä enemmän työntekijäkuntaa tänne suomenmaahan

vaikka kuinka suhdanteet ovat olleet menneinä vuosina kohtuullisen hyvät niin siitä huolimatta nuorisotyöttömyys on joissakin kasvukeskuksissa noussut jopa kaksinumeroisiin lukuihin

kaikki me ymmärrämme sen että tulevina vuosina varmasti tähän asiaan palataan ja varsinkin siinä vaiheessa kun on sähköiset potilastiedot ynnä muuta

mietinnössä valiokunnan toteamuksena todetaan että puolustusvoimien tilausvaltuudet on nykyisin esitetty talousarviossa erittäin yleispiirteisesti

elikkä tästä herääkin kysymys siitä onko suunnitelmia jo pitkälle aikavälille ja pitkäjänteisesti nimenomaan huoltovarmuusasioiden ja myöskin kotimaisten yritys ja teollisuushaarojen tukemiseksi myös puolustusvoimien osalta

tähän asti kuinka moni meistä ympärillään on havainnut selkeää tiedottamista asian tiimoilta

eikö juuri sitä varten että psykologit osaavat katsoa sen reiän mistä on hyvä hoitaa mainoskanavia nuoriin ja lapsiin päin ja tämän totta totisesti he osaavat ja siinä he ovat totta totisesti myös onnistuneet elikkä tämä meidän on hyvä aikuisina ihmisinä huomata

jos tämän saamme hoidettua kuntoon niin kuin valiokunta on hyvin mietinnössään korostanut uskon että olemme paljon pidemmällä kuin tähän saakka

kaikki me tiedämme myös sen että internet ja muut kanavat antavat mahdollisuuden katsella mainoksia jos niitä haluaa katsella ympäri vuorokauden kaikista tietolähteistä

kun me yhteiskunnassa haemme ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ajattelen niin että syy miksi moni edustaja varmaan on halunnut allekirjoittaa tämän aloitteen on se että tämä on erittäin kustannustehokas

ei maksa yhtään mitään ja kuitenkin saatavat hyödyt lasten ja nuorten hyvinvointina varmasti tulevat meille takaisin monin eri muodoin

sattui sopivaan saumaan tämä puheenvuoroni

edelliselle edustajalle toteaisin sen että kuten korostin äskeisessä puheenvuorossani juuri me olemme korostaneet yliopistokeskusten asemaa maakunnallisina yliopistoina niin kuin olemme tässä aikaisemmin todenneet

moni lapsi ja nuori voidaan pelastaa tämän myötä ja siten välttää alkoholihaittoja tulevaisuudessa ja iän myötä kasvavina kuluina

arvoisa puhemies

meidän on myöskin muistettava se että mielikuvamainonnan seuraukset voidaan nähdä monen vuoden kuluttua

maksuttomaan opetukseen viittaisin tässä puheenvuorossani kun tuolta oikealta puolelta on todettu että maksuton opetus on jotenkin uhanalainen laji tällä hetkellä

muistuttaisin siitä että poliitikot ja nimenomaan eduskunta täällä tekevät sen päätöksen milloin opetuksemme on maksutonta ja milloin maksullista

lehdellä oli muun muassa tähän asiaan kun hän viittasi siihen että voitaisiin säätää tällainen mainosvero jolla verolla ja sen veron tuotolla sitten katettaisiin mahdollisten haittojen kustannuksia